onko suomella yhtä lailla samanlaisia ajatuksia kuin ruotsilla lähteä viemään yli valtakunnan rajan tavaraa ja tuotetta norjan suuntaan missä tämä seca alue ei vielä kohtaa rikkidirektiivirajoitusta

kuparijohdot jotka aikanaan laitettiin ovat nyt sata vuotta toimineet hyvin ja sillä on sanotaan suomen kriisivalmiutta kanssa pidetty hyvin yllä

todella nyt kun nämä kuparikaapelit kaivetaan pois tai katkotaan tuolta pylväistä alas minä kyllä näen että tämä valokuitu on sitten oikeastaan semmoinen seuraava kriisivalmiuden ja muunkin niin sanottu häiriötön mahdollisuus maaseutualueilla ja myös laajemmillakin alueilla

meillä on hyvin paljon uusia palveluja ja me voimme vanhustenhoidossa ja monessa muussa käyttää tämän valokaapelin laajaa kapasiteettia hyväksi

kyllähän tämä hallitusohjelma monessa kohtaa paljon lupaa mutta aina rahat ovat vähissä ja jaan huolen edustaja lepän ja rantakankaan kanssa siitä esimerkiksi sikatalouden osalta

arvoisa puhemies

tuossa oltiin äsken huolissaan näistä pienimmistä määristä päiviä tai sanotaan lyhimmistä varusmiesjaksoista mutta itse olen huolissani näistä pidemmistä eli tarkoitan näitä erikoiskoulutuksia

nyt ei ole vesihuoltoon rahaa

sitten herra ministeri tämä tietoverkko

se oli hyvinkin syvälle menevää ja sitä ei varmaan heti ainakaan tämmöinen maalaispoika kaikkea oppinut ja varsinkaan turvallisuustekijöitä ensinnäkin mutta myös kaikkia taitolajeja mitä sieltä tuli

jos ei ole näitä säännöllisiä kertausharjoituksia tässäkin tapauksessa ljkssa on vähintään kolmen neljän vuoden välein että se taito pysyy että osataan varjo avata oikealla tavalla niin olen myös huolissani jos varusmies ja vielä kertausharjoituspäivistä tullaan leikkaamaan

arvoisa puhemies

kiitokset kiitoksista talousvaliokunnalle tulleista kehuista

se on todella tärkeää minkälaisen sopimuksen kauppakeskukseen ovat pienyrittäjät saaneet tehtyä isomman kumppanin kanssa ja jatkossa on tärkeää myös niihin sopimuksiin viitata

selonteon mukaan kauppiaista ei ilmoittanut kuin vain kymmenesosa että he ovat ottaneet lisää työvoimaa

keskustan ehdotus korjaukseen on edelleen se voisiko hallitus nyt miettiä ja nostaa pöydälle tämän yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkatukiasian ja palkkauksen että saisimme lisää työvoimaa myös kaupan alalle

en tiedä onko näitä energiaveroajatuksia ja asioita peilattu esimerkiksi siihen mikä tällä hetkellä euroopassa on tilanne

eli saksan bioenergiatuen vaikutukset vaikuttavat esimerkiksi meidän sahateollisuuteen ja yhtä lailla meidän elintarviketeollisuuteen kiertäen

suomi lähtee nostamaan omia verotuksiaan omassa energiassaan ja on sitä kautta sahaamassa omaa oksaansa kyllä vahvasti tässä tilanteessa poikki

on halvempaa levittää se suo auki ja siitä nostaa kuin sitten ottaa märkänostona ja kuivattaa se erikseen

tämä jämsämänttä tie

se yhdistää tällä hetkellä kaksi kriisikuntaa eli äkillisen rakennemuutosalueen jämsän ja myös mäntän ja pohjana tässä onkin se että hallitus on ensin pudottanut työpaikkoja jämsästä merkittävän määrän noin parisataa henkeä ja sen lisäksi siellä on vaarassa vielä metalliteollisuuden eli patrian työpaikat

mielestäni juuri tämä alennettua että otetaan märkänostona ja riittävän syvältä kerralla eikä oteta koko suota auki on todennäköisesti järkevä turpeen nostotapa

toisessa päässä hallitus on nyt tekemässä uutta jäte ja kaatopaikkadirektiiviä mitä on oma ympäristöministeriö kiristämässä ja se vaarantaa kummankin eli kaipolan ja mäntän uusiopaperituotannon

ja antaisimme markkinoille ja lämpölaitosten rakentajille sen viestin että kotimainen energia on ykkösasia niin puuenergian osalta kuin myös turpeen osalta

arvoisa puhemies

lapsilisäleikkaus on hyvää sukua näille hallituksen muillekin leikkauksille

arvoisa puhemies

mutta tässäkin kun meillä on maa ja metsätalousministeri paikalla onko maa ja metsätalousministeri yhtään huolissaan puuhuollon liikkumiskyvystä myös maaseudun teiden puolesta kuinka elintarvikkeet saadaan sieltä liikkumaan

onko tämä nyt sitten tämmöinen peräkammarin poikien ja tyttöjen vero yhtä lailla kun myös näitten talouksien tv lupamaksut kasvavat

arvoisa puhemies

kaikki digilähetykset ja kaikki paketit eivät välttämättä aina näy vielä hyvin sillä tasolla millä niiden pitäisi olla eivät ainakaan korkeatasoisesti

kysynkin tästä ministeri kiurulta

sen jälkeen joko liikkuvalta poliisilta tai sitten muualta poliisivoimista olevan poliisipartion aika menee näihin juoppotakseihin eli juoppojen kuljettamiseen tampereelle ees sun taas

arvoisa puhemies

itse yhdyn näihin näkemyksiin juuri turpeenkin osalta että jos halutaan kotimaista energiaa käyttää ja nostaa niin osasyynä on tietenkin verotus

nykyinen laki antaa hyvän vapauden kaupoille olla auki oman päätöksensäkin mukaan varsinkin näille isoille liikeketjuille

sitä tuossa sitten pohdin että meillähän on myös semmoisia tällä hetkellä erinomaisesti menestyviä päivittäistavarakauppoja jotka pitävät ovensa sunnuntaisin kiinni ja myös iltayöstä

nyt kun tulee hallitukselle tämä puoliväliriihi niin voisiko uudelleen nostaa esille tämän ensimmäisen työntekijän palkkauksen yhtenä vaihtoehtona että saataisiin lisää työvoimaa kauppoihin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

näistä vihreitten ja vasemmistoliiton puheenvuoroista en täysin löytänyt sitä millä tavalla te tuette kotimaista työtä ja kilpailukykyä ja se olisi hyvä nähdä millä korvaatte tämän nyt jo olemassa olevan sähkögäpin mutta myös sitten sen tulevan kun meiltä tulee poistumaan energiaa

taitaa olla hallituksen ensimmäinen energiaveropäätös joka on jonkin verran linjassa siihen että suomeen saataisiin uusia työpaikkoja kuuden puolueen yhteistuumainen hallitus kun aikansa hosuu niin aina joskus osuukin

tuohon te toimistoasiaan kanssa että se on hyvä että sinne tulee lisää rahaa mutta ne menetetyt tuolit ja ovet mitkä on suljettu niissä toimistoissa ei niitä tällä rahalla avata

eli tämä on ihan hyvä esitys että saadaan mahdollisesti uusia työpaikkoja tämän salisähköveronalennuksen myötä

arvoisa puhemies

ihmettelen näitä hallituksen aikaisempia päätöksiä juuri tämän turpeen verotuksen osalta että miksi turpeen ja kotimaisen energian verotus halutaan nostaa nelinkertaiseksi ei nähdä kotimaisen energian etuja

käsittelyssä on tekesin alle tehtävä teknologia ja innovaatiorahastolainsäädäntö ja tässä samassa yhteydessä myös ajetaan avera hiljakseen alas

tämä on erittäin hyvä asia minkä edustaja lehti otti esille että me haemme siihen turpeeseen erilaisia ja toisenlaisia nostomenetelmiä eikä vihata sitä turvetta haetaan siihen ratkaisu näihin ympäristöongelmiin ja muihinkin

meillä päin on tällä hetkellä hyvä kun tuo pantaseuranta nyt on tarkennettu nettiinkin aamuyhdeksän aikaan virtain kaupunkikeskuksesta parin kilometrin päässä kahdentoista suden lauma menossa ja voidaan seurata sitä

se on tärkeä energiamuoto mikä meillä on kotimainen mikä tuo sitä kautta omaa työvoimaa ja omaa työllisyyttä meille suomeen

arkipäivän todellisuus tiedoksenne sinne kehätien eteläpuolelle

yritystoimintaan täällä maakunnassa on tullut uusia haasteita

kannustan hallitusta edelleen tekemään semmoisia hyviä päätöksiä ja näkisin tärkeänä tämän turpeen verotuksen moninkertaistamisen ja myös sitten hakkeen verotuksen ja hake ja metsäenergian osalta sen parannuksen

rahahanat on kierretty kiinni

finnveran kanta on että pk yrityksille pitää löytyä reaalivakuuksia ja pitää henkilökohtaisesti sitoutua että rahaa saa finnveralta yhtä lailla pankista

näen myös tämän että kun tämä ydinvoimakysymys tulee meille ja pyörii tuossa hallituksen huulilla suuntaan ja toiseen niin siitäkin tehdään positiivisia ratkaisuja

eli tämä on tietenkin vientirahoituksesta mutta tässä samassa yhteydessä tulee esille myös sitten tuotekehitystuen rahoitus

eli

eli monensuuntaisia rahoitusongelmia on tällä hetkellä pienyrityskentässä niin tässä vienninrahoitustoiminnassa kuin sitten myös tämän tekesinkin tuotekehitysrahoituksen osalta

millä tavalla me saamme enemmän riskirahoitusta juurikin näihin pk sektorin pieniin yrityksiin se on ydinongelma tässä

teen keskustan vastalauseen mukaisen

toivon että tämä uudistus mitä tässä nyt ollaan tekemässä tulisi tuomaan sinne sitä tietotaitoa sen riskirahan rinnalle

edustaja pekkarinen jopa voimistaa

olen edustaja karimäen kanssa aivan samalla kannalla juuri siinä ja nyt vielä leikataan sitten tätä tuotekehitystukea vähennetään tuotekehitystukea tekesiltä toiselta momentilta

kun annetaan riskirahaa niin yhtä lailla olisi tuotekehitystoiminta siinä vieressä että saataisiin uusia vetäviä vientituotteita

yllättävää varten ystävänpäiväristuksen kuudes osia voi myös joustojen tuottaminen tupon on todella kymmenes joulukuuta uhoa mutta pidetty

omia kokemuksiani riskirahoitusyhtiöistä on että hallinto hyvin äkkiä nappaa siitä pääomasta aika ison osan varsinkin kun nämä riskirahoitukset ovat pitkäaikaisia

samoin menetellään päivystyksen seitsemän iv kahdeksan

puisto

ja toivon ainakin tässäkin rakenteessa että tästä hallinnon osuus olisi kohtuullinen eikä veisi ainakaan kolmatta osaa tästä rahastosta

jos museo täysistuntoon tiistaina kymmenes joulukuuta muutosesityksen